ruotsin sosiaali ja terveysministeriön lausunnossa korostetaan että suomalaiset vangit ovat enemmän päihderiippuvaisia huumeiden ja alkoholin osalta kuin ruotsalaiset ja toisaalta sitten ruotsi satsaa merkittävästi näihin avopalveluihin sitten kun vangit on vapautettu sieltä vankilasta

mutta ei ole merkityksetöntä jos kansalaiset ja kansanedustajat nostavat esille asioita jotka ovat tärkeitä kun käsitellään viranomaisten toimivaltaa viranomaisten suhdetta kansalaisiin ja viranomaisten tehtäviä ja niiden organisointia

olennaista on kuitenkin se että kansan oikeustaju ei hyväksy sitä että korkeatuloiset hyväpalkkaiset työntekijät kiertävät veroja sillä tavalla laillisesti että he saavat paljon enemmän itselleen tuloa tästä työstä ja toisaalta sitten pienemmin palkatut ihmiset joutuvat maksamaan suurempaa veroa

meillä käy sillä tavalla että tekee murhan ei ole syyntakeinen ei tule tuomiota lähtee vankimielisairaalaan ja tulee sieltä koska vaan sitten takaisin koska mitään seuraamusta ei ole

ne ovat tärkeitä kysymyksiä ja kaikista tärkein asia on kansalaisen oikeusasema ja toisaalta turvallisuuspalvelut ja se että kansalainen saa turvallisuuspalveluja oikeudenmukaisesti ammattitaitoisilta henkilöiltä olivatpa he sitten missä osassa maata tahansa

minun aavistukseni on se että mikäli tällaisiin menettelyihin mennään niin se johtaa tämän kustannuksen moninkertaista siirtymistä viranomaiskustannukseksi ja asianomistajan kärsimyksiksi ja vielä kuntien ja sosiaaliviranomaisten maksamiksi toimenpiteiksi

sen haluan vielä arvoisa puhemies todeta että hämmästellen olen kyllä katsonut onko suomen lainsäädäntö vajonnut näin alas

arvoisa puhemies

lopuksi totean että suomessa uhrin asema on jäänyt oikeastaan kaikilla tasoilla kovin vähälle huomiolle

olennaista on se että aiemman eli nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan osinko ei ole tässä kyseessä olevassa tapauksessa tuottoa sijoitetulle pääomalle vaan tosiasiassa työn suorittajan palkkaa tai työkorvausta

me olemme hyvin huomioineet ihmisoikeuksia ja rikoksentekijän puolustamista mikä onkin erittäin tärkeää sivistysvaltiossa mutta kovin paljon jos nyt karrikoiden sanoo ei kansanedustuslaitosta eikä viranomaisia eikä ministeriöitä kiinnosta se että jos täällä maassa yrittää ja tuottaa jaettavaa hyvää työllistää ja jos sitten varkaat tulevat ja mätkivät paikat rikki ja vievät tavarat niin asianomistaja joutuu maksamaan vakuutukset kalliit vakuutukset

nyt tämä lakiesitys mari kiviniemen esittämänä tuomana muuttaa tilanteen niin että osinko on ansiotuloa jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos

jos myös oppositio haluaa tästä pisteitä niin se sopii erinomaisen hyvin mutta hallitus tekee eduskunnalle esitykset ja nämä vaativat hallituksen yksimielisen näkemyksen

tiedän yhdenkin yrittäjän jonka omaisuutta kuusi kertaa siihen mennessä oli varastettu ja rikottu ja yhden ainoan kerran tekijä saatiin kiinni eikä tietenkään tekijä pysty mitään korvaamaan

arvoisa puhemies

aivan ensiksi täytyy kyllä lausua kiitokset asuntoministerille aktiivisesta toiminnasta ja sellaisesta laaja alaisesta näkemyksestä näihin asuntomarkkinoihin

jos on kysymyksessä esimerkiksi seksuaalinen itsemääräämisoikeus tai ruumiillinen koskemattomuus niin ei voi mitenkään hyväksyä sitä että tämä yhteiskunnan huolenpidon fokus on siinä rikoksentekijässä eikä siinä uhrissa

vaikka täällä esityksessäkin korostetaan ja muuten on korostettu tätä työllisyysvaikutusta niin kyllähän tämä vuokra asuntojen saatavuus ja uusien rakentaminen on silti semmoinen pysyvämpi ja pidempivaikutteinen asia

arvoisa rouva puhemies

mielestäni tässä on keskeistä se että a

etta niin minkä he kuinka suuren määrän me voimme ihan ilman yhteiskuntarauhan menettämistä tai valtiontalouden ja kuntien talouden romahtamista ottaa tänne ihmisiä vastaan ja millä tavalla nämä maahantulevat ihmiset voivat integroitua yhteiskuntaan ja toisaalta päästä töihin ja elättää perheensä

kyllä meidän täytyy lähteä siitä että perustuslaki takaa jokaiselle ihmiselle koskemattomuuden ja oikeusturvan ja se koskee myös asianomistajia

tässä mielessä on hyvä että on kiinnitetty siihen huomiota millä tavalla me saamme palautettua tai lisättyä tuota uuden vuokra asuntotuotannon tasoa edes sinne päin tai siihen suuntaan mitä aikaisemmin tässä on edellisinä vuosina tehty

kaikkia niitä ihmisiä joilla on kansainväliset oikeudet saada pakolaisaseman suojaa ja päästä näihin valtioihin pitää tukea ja antaa heille kaikki mahdollisuus selvitä täällä

minua olisi kiinnostanut kysyä vaikka tämä nyt ei ole kyselytunti ministerin näkemystä siihen millä tavalla tämän odotetaan vaikuttavan eri alueilla suomessa nimenomaan näiden vuokra asuntojen hintoihin

mutta jos tämä väestön liikkuminen räjähtää käsiin se on osin jo etelä euroopassa käsistä pois niin suomi on niin pieni valtio että me emme pysty ylläpitämään maahanmuuttajia emmekä täällä asuvia puhumattakaan heidän hyvästä elintasostaan ja mahdollisuudestaan opiskella tehdä työtä suomessa

lieneekö kansainväliseen talouteen liittyvän epävarmuuden leviäminen ja taloudellisen laman syveneminen myös maassamme yksi syy tähän kehitykseen

minä ed

pulliainen palautan mieleen täällä salissa käydyn useaan kertaan käydyn keskustelun ja kyllä niissä puheenvuoroissa myös kiviniemi on ottanut tähän kantaa

tämän vuoksi on tärkeää että meillä olisi koko tästä maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikasta kokonaisarviointi jonka mukaan toimisimme johdonmukaisesti ja niiden laillisesti maahantulleiden joko työn vuoksi tai sitten muiden syiden vuoksi laillisesti maahantulleiden osalta meidän tulisi tehdä semmoiset toimenpiteet joissa erityisesti nuoret ja lapset voivat sopeutua tähän yhteiskuntaan myöskin sellaiset äidit jotka usein jäävät nyt ihan kotiin eivät opi kieltä eivät kulttuuria eivät voi opiskella

myönteistä tässä mietinnössä on tieto siitä että käsittelyajat melkeinpä kauttaaltaan ovat lyhentyneet tarkasteluvuonna

tässä ei ole epäselvyyttä siitä etteivätkö suuret hallituspuolueet ole olleet tätä ajamassa

yhdyn omalta osaltani myös niihin kehuihin tästä suomalaisesta järjestelmästä jossa oikeuskansleri valvoo valtionhallintoa ja eduskunnan oikeusasiamies näitä kansalaisiin liittyviä muita kysymyksiä

arvoisa puhemies

tämä selonteko hankintalaista ja sen toimivuudesta käytännössä on erittäin tärkeä ja näiden kokemusten hyödyntäminen vielä tärkeämpää

jos tämä jatkuu tällä tavalla nämä ihmiset eivät pääse sopeutumaan yhteiskuntaan ja he syrjäytyvät ja tulevat koko elämänsä ajaksi yhteiskunnan lisäkustannuksiksi ja toisaalta aiheuttavat itselleen myöskin tämmöisen onnettoman elämäntilanteen

arvoisa puhemies

täällä ed

kaltiokumpu puhui näistä viimeaikaisista raiskaustuomioista jotka tuntuvat hyvin lieviltä sen teon kuvaukseen verraten

arvoisa puhemies

sen sijaan hänen näkemyksensä siitä että se olisi oikeudenmukaisempi on minun mielestäni väärä

tähän asiaanhan ei lainsäädäntöä muuttamalla voida kovin nopeasti puuttua mutta siihen voisi puuttua sillä tavalla että valtakunnansyyttäjä antaisi syyttäjille ohjeen aina valittaa sellaisissa tapauksissa joissa tuomio on mennyt alakanttiin

vähän ajan päästä kaikki maksut olivat rästissä ja palkat maksamatta ja yrittäjät jotka alihinnalla urakoivat tälle yrittäjälleneen niin en yritä eivät yrittäjälle jäivät saamisiaan vaille

sillä tavalla se saadaan sitten hovioikeuksiin varmaan koska skaalaa riittää kyllä nykymenettelyssä

täytyy toivoa että hallituksessa käydään keskustelua millä tavalla kontrolloidaan ylipäätään tämmöisiä isoja tarjouksia miten turvataan pienten yrittäjien mahdollisuus olla mukana näissä töissä

ottamatta nyt kantaa koko tähän vyyhtiin minusta siinä on ollut vielä semmoinen ongelma että siinä ovat joutuneet kollegat tutkimaan toisiaan

on erinomaisen hyvä että tästä käydään keskusteluja ja vielä parempi jos me emme leimaa toisia ulkomaalaisvastaisiksi rasisteiksi tai muutoin sellaisiksi jotka hyysäisivät kaikkia tänne maahan vaan nähtäisiin tärkeänä osana suomalaista demokratiaa käsitellä kansalaisten ihmisoikeuksia ja toisaalta sitten suomen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaa

järvisen näkemystä että suomessa pitäisi murhasta tuomittujen seuraamuksia lieventää

sitten on jouduttu käyttämään syyttäjiä vetämään näitä tutkijoita joista eivät kaikki ole olleet tehtävien tasalla tai ainakin tehtävä on tuntunut heille ylivoimaiselta

minä nyt uudistan tämän minun vanhan ajatukseni joka on toteutunut lähes kaikissa euroopan unionin jäsenmaissa että tulisi semmoinen itsenäinen elin joka tutkisi poliisien virkarikoksia

eduskuntaryhmien kanslioiden ja ylipäätään eduskuntaryhmien toiminnan turvaaminen on tämän lainsäädäntötyön ja valtion budjettivallan ja demokratian keskeinen turva

vastaanoton piiriin kuuluville turvapaikanhakijoille suomessa taattujen etujen on arveltu houkuttelevan unionin kansalaisia suomeen turvapaikan hakijoiksi

sen vuoksi on hyvä että on tehty tämmöinen lakialoite ja että siinä ovat kaikki ryhmät mukana

tämä laki tuo mukanaan selkeät linjaukset millä tavalla toimitaan ja missä puitteissa eduskuntaryhmien talous ja muukin toiminta sitten pyörii ettei ole semmoisia peikkoja että mitähän kummallisuuksia siellä voi olla

turvapaikka ja ulkomaalais ja maahanmuuttopolitiikka on hyvin moninainen ja itsekin kun olen tähän asiaan jo virkani puolesta hyvin paljon perehtynyt niin olen kiinnittänyt huomiota siihen että tavallisella kansalaisella menevät nämä käsitteet sekaisin josta johtuen käy kuumana keskustelu jossa toisia leimataan rasisteiksi ja toisia taas äärilaidan suvaitsevaisiksi

nimittäin eduskuntaryhmien toimintaa ei mitenkään voi korvata tämän talon virkamiesten kautta tapahtuva toiminta koska siellä on hyvin paljon näiden ryhmien erilaiseen eduskuntatyöhön liittyvää asiaa ja myöskin tietysti poliittista asiaa

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia näkee tarpeellisiksi

sitten kansainväliset sopimukset mahdollistavat että jos ihminen kokee olevansa vainon ja henkilökohtaisten uhkien kohteena niin on oikeus hakea turvapaikkaa ja kaikkien viranomaisten on otettava turvapaikkahakemus vastaan

on sitten toinen kysymys voiko turvapaikkaa saada ja mitkä ovat todelliset syyt hakea turvapaikkaa

tätähän nyt tämän lakiesityksen osalta eu kansalaisten osalta käsitellään ja sitten kolmansista maista laajemmin

työperäinen maahanmuutto on myöskin säädelty selkeästi ja millä edellytyksillä suomeen voi tulla töihin

arvoisa puhemies

järvisen näkemys oli kyllä mielenkiintoinen kun hän ei tuolla valiokunnassa valitettavasti ole voinut olla vaikuttamassa mutta siellä on vihreä puheenjohtaja joka nimenomaan on sitoutunut täysin tähän että tätä ei lasketa ja vihreiden ministeri on myöskin ollut tätä mieltä

me tarvitsemme työvoimaa ja erityisesti osaajia ja jos täällä yritys tai julkinenkin taho tarvitsee ammattilaista tai osaajaa niin minä en näe siihen mitään estettä etteikö meidän tulisi toimia niin että nämä ihmiset voivat tulla suomeen samalla tavalla kuin me suomalaisetkin menemme johonkin muuhun maahan

järvinen on täällä eri mieltä kuin oma ministeri ja oma valiokunnan puheenjohtaja

no se tietysti edustajalla on mahdollista

sitten ylipäätään maahanmuuttajat on kokonais tällainen yläkäsite jossa kaikki ovat omalla tavallaan maahanmuuttajia

kaikki lainsäädäntö on ikärajoihin asetettu ja yksi päivä tekee ihmisestä syyntakeisen

tällainen maahanmuuttajien yleinen vastaisuus ei sinänsä ole perusteltua mutta ei myöskään se että ne jotka näkevät tässä ongelmia olisivat ehdottomasti jotenkin vähän heikosti sivistyneitä tai vähän kapea alaisesti ajattelevia vaan kyllä tässä ihan lainsäädännöllä on hallituksen esitysten muodossa tehty päätöksiä joissa näitä ongelmia on poistettu ja niin kuin täällä ed

meillä ei ole valituksia jotka taulis olisi ennakkoon tai valituksen jo olisivat ennakkoratkaisun luonteisia

tästä eri elimestähän on paljon puhuttu mutta niin kuin totesin jotta suomessa voi toimia tutkijana missä hyvänsä asiassa täytyy olla poliisikoulutus vankka kokemus ja täytyy olla myöskin virka ja valta ja nämäkin eri elimet olisivat poliiseja

zyskowicz toi esille meillä on juuri hallintovaliokunnassa käsittelyssä laki jossa ikätestit tulevat laillisiksi

ja toinen asia

varmaan on yhteiskunnallisesti resurssikysymys koska sen elimen täytyisi ulottua koko valtakuntaan ja siinäkin pitäisi olla syyttäjä tutkinnanjohtajana jotta se objektiivisuus säilyisi

kasvattilasten osalta määritellään tarkemmin ja vääriin tietoihin kun näitäkin käytetään tullaan väärillä tiedoilla ja tarkoituskin on sumuttaa viranomaisia tullaan puuttumaan

söderman puhuu että tutkinta on objektiivista on tärkeä

mutta niin kuin täällä on aiemmin tullut esille tämä kaikki maksaa ja sivistysvaltion pitää maksaa myös tällaiset kulut vaikka voin yhtyä siihen näkemykseen että rahojen ja henkilöstön lisäämisellä tätä ongelmaa ei voida ratkaista vaan meidän täytyy etsiä lainsäädännöllisiä keinoja

halusin minäki vähä ottaa kantaa tähän mutta mä otan vähä pehmeämmältä näkökulmalta tai erittäin vakavasta asiasta

yksi vakavempia ihmiskunnan rikkomuksia mielestäni on nämä raiskaukset ja ennen kaikkia lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

keskeisin asia jota minä ainakin peräänkuulutan on yhteinen eurooppalainen maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikka jossa jokainen maa noudattaa sitä

tiedän paljo tapauksia oon paljo ollu yhteyksis varsinki yksinäisten naisihmisten kans ja myös sellaasten jokka on jossain vaihees elämässä sillon alakuaikoina kärsinyt tästä josta ei oo kerta kaikkiaan voinu puhua siit on vaiettu

järvinen selkiytti tuota näkemystään josta on vain yksi johtopäätös

järvistä sillä te toitte selkeästi esille vihreiden kriminaalipolitiikan ja oman ideologianne kertomalla että vankilasta pitäisi päästää ihmisiä pois ja toisaalta löytää uusia keinoja millä heidän ei tarvitsisi siellä olla

liittyen tuohon aikaisempaan kommenttiin en ainakaan itse näe oikeana sitä että suomi toimisi tämmöisen yhteisen eurooppalaisen sopimuksen nimittäin tämän dublinin sopimuksen osalta niin että jos muut maat eivät meidän mielestä ole käsitelleet riittävän hyvin niin sitten suomi käsittelee sillä tavalla että toisen eu maan kielteinen päätös muuttuu meillä myönteiseksi päätökseksi

te haluatte lieventää murhasta tuomitun henkilön vankeusrangaistusta suomessa ja tämä kikkailu näillä ikäasioilla on aivan kestämätön peruste

te totesitte että perustuslain mukaan tämä alueellinen kokeilu ei ole mahdollista ja että se eriarvoistaa ja toisaalta totesitte että tämä käynnistetään avovankiloissa olevilla mikä tarkoittaa ihan samaa eli kaikki eivät voi päästä suoraan tähän

minä luulen että tämä tulee tuossa yhteisessä eurooppalaisessa maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikassa saamaan selkeät sanktiot että näin ei voida eussa menetellä

se eriarvoistaa ihan samalla tavalla

ja toisaalta niinkin päin että niidenkin maiden joiden epäillään rikkovan näitä maahanmuuttajan maahan muita säännöksiä eun maahanmuuttosäännöksiä täytyy ryhtyä sitten noudattamaan näitä samoja eurooppalaisia kriteerejä

kun yhdyskuntapalvelua ei pysty suorittamaan laitetaan valvontarangaistus ja jos sitäkään ei pysty suorittamaan niin sitten vasta annetaan vankeusrangaistus

tämän eu viitekehyksen lisäksi mielestäni suomessa täytyisi vielä käydä laaja alainen pohdinta ja keinojen etsintä ja tehdä lainsäädännön muutos joka koskisi kaikkia suomen toimijoita

näiden lasten seksuaalisten hyväksikäyttötapausten lisääntyminen on erittäin voimakasta ollut viimeisien vuosien aikana ja se kertoo siitä että se on mitä suurimmassa määrin piilorikollisuutta

joita nää perheyhdistämisen ei henkilöt joilla he ja nämä matkojen korvaus näissä perheyhdistämistapauksissa ei mene maahanmuuttoviranomaisilta vaan toiselta sektorilta

ja nyt on rohjettu tehdä ilmoituksia tai on tullut viranomaisten tietoon tämähän on virallisen syytteen alainen rikos

nythän juuri täällä säädettiin laki joka edesauttaa näitä objektiivisia selvityksiä siitä onko lasta käytetty seksuaalisesti hyväksi

arvoisa puhemies

jos ajatellaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä niin siinäkin on tavallisessa teossa neljä vuotta vankeutta maksimi ja törkeässä se on kymmenen vuotta niin kuin äsken totesin ja siitä huolimatta näitä menee ehdollisina tuomioina ja lievillä seuraamuksilla

siis euroopan unioniin ei pääse maa joka ei noudata ihmisoikeuksia ja euroopan unionin inhimillisiä säädöksiä ja kohtele kansalaisiaan ja ihmisiä oikeudenmukaisesti ja laillisesti

tässä on kysymys siitä että kun henkilö tulee jo eu maasta ja hakee turvapaikkaa niin millä tavalla suomi tässä sitten menettelee

kyllä meillä suomessa on tässä asiassa paljon parannettavaa

kun on käynyt selväksi että turvallisesta eu maasta tullaan tarkoituksella suomeen haetaan turvapaikkaa ja ollaan sen prosessin ajan täällä ja kun täytyy lähteä niin käydään omassa kotimaassa ja tullaan ja haetaan uusi samanlainen hakemus niin eihän tämä voi olla oletan niin järkevä menettely kenenkään kansanedustajan mielestä

jos suomalainen lähtee hakemaan ruotsista turvapaikkaa ja saa pakit ja on siellä niin kauan kuin voi olla tulee suomeen ja taas hakee ruotsista turvapaikkaa vaikka suomi on turvallinen maa asua ja olla

tässä mielessä on erinomainen asia että ministeri thors on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja hallitus on tänne tämän esityksen tuonut

haluan todeta tässä vielä sen että tässä laissa on erittäin hyvä lisä kun tämä vapaaehtoinen paluu on nyt mahdollistettu

hallituksen ja työmarkkinaosapuolten saama sopimus työurien jatkamiseksi on erinomaisen hyvää yhteiskuntapolitiikkaa

arvoisa puhemies

tässä täytyy lausua kiitokset työmarkkinajärjestöille ja tämmöisille yhteiskunnallisille merkittäville toimijoille jotka näkevät hallituksen kanssa yhdessä vastuun nykyisestä ja erityisesti tulevien sukupolvien hyvinvoinnista ja mahdollisuudesta selvitä tämän laman ja yhteiskunnan muista vaatimuksista

jos ihminen saa kielteisen päätöksen niin vaikka ei menisi prosessiinkaan hän voi vapaaehtoisesti suostua palaamaan

on hyvä että tämä aselakiuudistus tulee eduskuntaan mutta tämä keskustelu yhteiskunnassa on ajautunut harhateille kun oletetaan ja luullaan että tämä ratkaisee suomalaisen väkivaltaisuuden

arvoisa herra puhemies

en malta olla tähän vastaamatta

siinä mielessä laillisesti ammuntaa tai metsästystä harrastavat ovat ihan oikeassa kun he kritisoivat tätä tai tuovat äänensä kuuluviin ja pelkäävät sitä viekö tämä semmoisia perusoikeuksia jotka heillä nyt on

te olette lukenut tästä samasta hallituksen esityksestä jossa nimenomaan perustelitte että murhasta tuomitun seuraamusta tulisi harkita laskettavaksi kymmenestä yhdeksään

mutta yksi asia joka täällä ei ole noussut esille on viranomaisten rooli

kyllä te käytitte tämmöisen puheenvuoron

tuottava työ edellyttää yrittäjyyttä ja sitä kautta yhteiskunnalle tulee jaettavaa

tämä esitys kun se kääntyi tuolla lakivaliokunnassa on hyvä ja tästä ovat nyt sitten kaikki myös vihreiden edustaja olleet samaa mieltä

kun me hyväksyimme uuden poliisihallintolain niin siellähän nimenomaan oli pelkoa siitä operoiko ministeriö suoraan päätöksiä

mitään jaettavaa ei ole jos vaaditaan vaan että täytyy ottaa velkaa ja satsata sillä tavalla hyvinvointipalveluihin

täällä nyt esitetään että ministeriö hyväksyisi kouluttajat ampumaseuroihin ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan ilmoitukset menisivät ministeriöön ja sieltä takaisin piiriin

ne täytyy myös joskus maksaa ja sen takia vastuu näistä toimista ja näistä tulevista sukupolvista ja heidän mahdollisuuksistaan on meillä